ymmärtääkö hallitus latauspisteiden ja latausverkoston pikaisen kehittämisen ja rakentamisen tarpeen sekä kaavoituksen joustavoittamisen merkityksen esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla juuri koskien näitä latauspisteitä

arvoisa herra puhemies

kun mainitsin tämän antibioottiresistenssin niin tietystikin kuultavina siellä neuvostossa ovat olleet silloiset ministerit laura räty ja susanna huovinen jotka ovat tuoneet tätä antibioottiresistenssiä esille mainitsin äsken väärin ministerin nimen ja todella pitäneet suomelle keskeisenä asiana nostaa esille tämä antibioottiresistenssi

hyvät edustajat

edustaja harakka ei ollut edellisellä kaudella täällä kun tosiaan tein siitä lakialoitteen jossa esitin että autoveroa sähköautojen kohdalta alennetaan kuin myös käyttövoimaveroa alennetaan

minun mielestäni edustaja savio sanoi tämän hienosti minä mietin mitä sanaa minä käyttäisin terveysarvot

itseäni kiinnostaisi myös muun muassa tuberkuloositilanne pohjoismaissa

meillähän suomessa aina silloin tällöin nousee näitä tuberkuloositapauksia esille vaikka se onkin jo taitettu tauti mutta itä euroopassa kuitenkin hyvinkin vallitseva

minusta on todella hienoa että täällä syntyy uusia ideoita ja ajatuksia siitä millä tavalla tätä vammaisten asemaa voitaisiin saada enemmän parannettua ja ääntä kuuluviin

kun asuin aikoinaan helsingin keskustassa ja totesin huonon ilmanlaadun ja kauhistuin sitä tilannetta mikä on esimerkiksi astmaatikoilla ja vanhuksilla joita hoidin silloisessa työssäni miten he kokivat sen ilmanlaadun ja ajattelin että tämä on sellainen asia jonka puolesta meidän jokaisen tulee puhua ja tehdä niitä toimia

millä tavalla siellä pohjoismaissa tätäkin asiaa ja teemaa on nostettu esille

itse näen huolena kuitenkin sen että siinä on kysymyksessä aika laaja alue ja täällä on kuitenkin puhuttu jo siitäkin että kahden kunnan yhteinen vammaisneuvostokin voi olla jo liikaa

eli kyllä minä näkisin että pienissä yksiköissä olisi parempi huomioida sen oman alueen asioiden tarve ja se mitä siellä pitäisi parantaa

tämän esityksen tavoitteena on siis maahanmuuton hillitseminen ja kustannusten vähentäminen ja muun muassa varmistaa se että suomi ei näyttäydy erityisen houkuttelevana turvapaikan maana

arvoisa puhemies

tämän asian käsittelyssä on hyvä myös muistuttaa kaikkia vanhempia seuraamaan omia lapsiaan missä he ovat ja mitä he tekevät koska lapsi saattaa joutua ja joutuukin tänä päivänä hyvin yllät täen näiden tällaisten seksuaalirikosten tai yritysten kohteeksi ja yksi mikä on tämä pahin on netti

silloin se yhdistäminen on erittäin kannatettavaa ja ymmärrettävää

muun muassa taloyhtiöitä tulisi tukea siinä kun ne investoivat parkkipaikkaremontteihin että ne olisivat valmiita myös mahdollistamaan sähköautojen latauksen jokaisessa ruudussa

tiedustelisin ministeriltä seuraavaa asiaa

kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman toivotaan tuovan ratkaisuja erilaisiin omaishoidossa esiintyviin epäkohtiin

tein tänä vuonna lakialoitteen joka liittyy vammaisneuvostojen saattamiseksi lakisääteisiksi niin kuin esimerkiksi vanhusneuvostot ovat tällä hetkellä ja lakialoite sai yli sata allekirjoittajaa eduskunnasta kiitos siitä kaikille

vammaisten oikeuksista suomen perustuslaissa sanotaan näin

olisin kysynyt teiltä ministeri kun olette liikkunut tuolla maailmalla ja ollut tämän kriisin ytimessä millä tavalla te koette näyttäytyykö suomi houkuttelevana turvapaikanhakumaana

tämä oikeusasiamiehen kertomus on läpileikkaus siitä mitä suomessa tapahtuu niille ihmisille joilla asiat eivät välttämättä mene niin kuin kuuluisi

ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen iän alkuperän kielen uskonnon vakaumuksen mielipiteen terveydentilan vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

että helsingissä ihmiset ovatko he sitten vihreitä vai ovatko he sitten ekologisesti ajattelevia haluaisivat siirtyä sähköautoon tai jopa että heillä olisi yhteinen auto taloyhtiössä

tämä on eu direktiivilähtöinen esitys ja vielä kysyisin sitä onko viranomaisten tiedossa sitä onko perheenyhdistämistä yritetty käyttää väärin täällä suomessa

aloite kävi ministeriössä ja sosiaali ja terveysministeriö antoi siitä lausuntonsa joka kannattaa myös vammaisneuvostojen saattamista lakisääteisiksi

mutta onneksi suhteet ovat niin avoimet että hän pystyy reilusti kertomaan mitä siellä tapahtuu ja olenkin häntä ohjeistanut että heti kun sinusta tuntuu että siellä joku vääränlainen ihminen ottaa yhteyttä ja herää ajatus onkohan tämä nyt oikeasti minun ikäiseni tyttö joka sieltä viestittelee pitää kertoa sitten minulle mutta vielä onneksi ei ole mitään tällaista tapahtunut

jatkuvasti kasvava autokanta ylläpitää ja saattaa jopa lisätä näitä ongelmapäästöjä vaikka kehittyvä teknologia onnistuukin vähentämään autokohtaisia päästöjä

auttaa kuuntelee ja myös tukee niitä ihmisiä joilla ei ole enää muuta mahdollisuutta välttämättä tai edes toivoa minne lähtisi valittamaan ja missä saisi asialleen kuuluvuutta

herra puhemies

sen sijaan uusi kuntalaki joka on parasta aikaa teon alla esittää että vain vanhusneuvostot ja nuorisovaltuustot olisivat tulevaisuudessa lakisääteisiä

näitä erilaisia malleja on hyvä kehitellä

merkittävän avun ongelmapäästöjen vähentämisessä voi tulevaisuudessa tarjota sähköauto koska sen käyttövoima eli sähkö on päästöistä puhdasta ja ympäristöystävällistä sähköautoistahan ei aiheudu ajon aikana lainkaan hiilidioksidipäästöjä

mistä kuntauudistus toisi säästöjä

on muistettava että puolet kuntien menoista on palkkakustannuksia ja säästöt edellyttäisivät siis henkilöstön vähentämistä

sosiaali ja terveysministeriö on siis sitä mieltä että myös vammaisneuvostot kuuluisi asettaa samaan asemaan jotta näiden kaikkien neuvostojen yhdenvertaisuus toteutuisi

tämä juuri lakialoitteenkin sisältö elikkä tuen verottomuus olisi erittäin hyvä keino lisätä omaishoidon suosiota sillä nykyinen omaishoidon tuki on määrältään vähäinen verrattuna siihen työmäärään jonka omaishoitaja joutuu kohtaamaan

nettiin voi asettaa rajoituksia kellonaikoja

arvoisa puheenjohtaja

näin voidaan vaikuttaa tervehdyttävästi suurten kaupunkien huononevaan ilmanlaatuun ja yleisemminkin vähentää liikenteen päästöistä osaltaan johtuvaa maapallon ilmaston lämpenemistä

hyvin pienet lapset ovat koulun jälkeen nettimaailmassa ja ensimmäinen kiirehän sinne on koulun jälkeen päästä pelaamaan ja kulkemaan erilaisille sivuille

mitä te teette tälle asialle nyt liitetäänkö myös vammaisneuvostot tähän uuteen kuntalakiin niin kuin eduskunnassa me kansanedustajat toivomme ja myös sosiaali ja terveysministeriö pitää perusteltuna

tässä on nyt edustajakauteni viimeiset kuukaudet menossa ja luoja tietää mitä tulevaisuudessa tapahtuu mutta tämä jää muistoksi siitä miten tärkeitä asioita täällä on nostettu esille

me voimme myös ennalta ehkäistä tällä tavalla vahtimalla ja seuraamalla

päivä tästä samaisesta aiheesta kirjallisen kysymyksen ja kysyin ministeri huoviselta sitä millä tavalla tämä kataisen hallitusohjelman kirjaus on huomioitu onko tuen verottomuus selvitetty ja mitä muuta helpottavaa omaishoitajan työkenttään voisi tulla

työntekijöiden määrä kasvoi varsinkin johtotehtävissä

oikeusasiamies nostaa yhden itselleni ja niille joita se koskettaa hyvin tärkeän asian vanhustenhoidon josta usein olemme käyneet täällä keskustelua ja edellisessäkin asiassa mitä käsiteltiin puhuttiin vanhuksista

täytyy toivoa että näiden rikosten määrä vähenee vuosien myötä ja se pelote olkoon se sitten vaikkapa tiukat rangaistukset ja sen uhka vähentäisi ja tekijät saataisiin kiinni ja on se sitten vankila tai asianmukainen hoito siellä minne he kuuluvat mutta he eivät kuulu viemään meidän tulevaisuuden toivojemme meidän pienten lastemme viattomuutta

tanskassa kuntauudistuksessa myös lähidemokratia heikkeni

he ovat näin kertoneet ja tämä pitää paikkansa myös suomessa

kuinka palvelut paranisivat syrjäkylillä kun säästöjä haetaan keskittämällä palveluja

eikö se ole selvä viesti siitä että palveluja ei kannata tarjota

vanhustenhoidon kentältä tulevat viestit viime viikkoina ovat olleet hyvin kestämättömiä ja yhteydenottoja tulee myös ikääntyneen huonosta kohtelusta myös kansanedustajille itselleen

helsingin sanomat uutisoi maanantaina myös valviraan tehtävistä vanhustenhoidon kanteluista joissa aiheina ovat muun muassa henkilökunnan riittämättömyys vanhuksen kohtaama tyly käytös vanhusten ylilääkitseminen ja vanhusten kohtaamat hoitovirheet

merkittävänä tilaajana esimerkiksi sähköautoteknologiassa valtiolla voisi olla tärkeä rooli sen liikkeen alkuunpanijana jonka myötä vähäpäästöinen teknologia tulisi todelliseksi vaihtoehdoksi myös kuluttajille

panostukset sähköautojen kehittämiseen ovat kuitenkin olleet ponnettomia verrattuna esimerkiksi norjaan jossa sähköautoon siirtymistä kannustetaan erilaisilla eduilla kuten vapautuksilla ruuhka ja pysäköintimaksuista ja mahdollisuudella käyttää bussikaistaa

verotulojen supistuminen koskisi valtion ja kunnallisverotuloja sairaanhoitovakuutusmaksuja sekä kirkollisvero ja yle verotuloja

ministeri vastaa kuitenkin tässä vastauksessaan myös sen että hoitopalkkioiden tason nostaminen olisi oikeudenmukaisempi vaihtoehto kuin tämä verottomuus

olisi toivottavaa että kaikki ymmärtäisivät latauspisteiden ja latausverkoston pikaisen kehittämisen ja rakentamisen tarpeen sekä kaavoituksen joustavoittamisen merkityksen esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla juuri koskien näitä latauspisteitä

tämä vastaus on aika realistinen ja aika raju kun ajatellaan mikä on heikkilän lakialoite

viime elokuussa saimme kuulla kuinka elinkeinoministeri jyri häkämies kommentoi haluansa poistaa tilapäisesti tämän sähköautojen autoveron ja arvonlisäveron

kaipaisin hoitotyön kentälle vanhaa hoitotyön mallia jossa yksikön tai osaston esimies vahtii ja seuraa hoivayksikön toimintaa ja hoidon laatua vastuullisesti

tämä ministerin kommentti oli mielestäni todella hieno ja hyvin positiivisin mielin jään odottelemaan nyt sitten tämän asian kehittymistä ja jatkoa

puu sai linnunpesän

moneen viikkoon tuskin uskalsi liikahtaa

yksi kauneimmista runoilija risto rasan metsärunoista joita me kaikki voisimme lukea näin urheilun rinnalla

sähköisen potilastietojärjestelmän kanta järjestelmän tulisi myös keskustella eri yksiköiden kanssa ja tiedon tulisi liikkua lääkityksestä hoitotoimenpiteisiin ja diagnooseihin

vanhus pitää kohdata yksilönä ja monisairaan vanhuksen saapuessa sairaanhoidon yksikköön hänen tilansa tulisi arvioida niin että hän saa geriatrista osaamista osakseen

ja senkin nostatte hyvä oikeusasiamies esille tässä että myös siellä kotipalvelujen avopalveluissa on puutteita

vaikutukset yhteiskunnan kannalta ovat siis olemattomat

eihän sähköautojen määrä suomessa ole vielä suuren suuri vaan viime vuoden loppuun mennessä liikenteessä oli hieman yli toistasataa sähköautoa joten tämän aloitteen tarkoituksena olisi todellakin innostaa ihmisiä suomessa siirtymään vähäpäästöiseen liikkumiseen

mikä uhkaa suomalaista metsää tulevaisuudessa

olen tehnyt siitä lakialoitteen ja näen että se on ensimmäinen askel siihen että näitäkään asioita mitä otatte tässä kirjassa esiin ei tule joka kerta vuodesta toiseen

yhtenä esimerkkinä täytyy kertoa omasta kotikaupungistani espoosta joka aloittaa suomen ensimmäisen sähköbussiliikennöinnin tässä syyskuunlokakuun aikana

asiantuntijat niin työntekijä kuin työnantajapuolella ovat kerta toisensa jälkeen todenneet että tehokkain keino nostaa yleistä eläkkeellesiirtymisikää olisi puuttua niihin negatiivisiin työympäristössä oleviin tekijöihin jotka saavat ihmiset hakeutumaan eläkkeelle mahdollisimman pian mahdollisuuden aukeamisen jälkeen